sellaisessa ei olisi ollut mitään järkeä

tämä huoli on aiheellinen

häntä mukaillen

jos tämä välikysymyksen kärki olisi suunnattu juuri tähän lainvalmisteluun niin siihenhän olisi vastannut ministeri lindström eikä ministeri stubb

mutta kuitenkin on mielestäni syytä olla huolestunut siitä että tämän syksyn aikana valiokuntien mietinnöissä on moitittu useita esityksiä esimerkiksi vaikutusarvioiden puutteesta